kun puhutaan yksin yrittävistä niin täytyy olla hyvin tarkka siinä ettei sanota että kaikki yksin yrittävät tai edes merkittävä osa on ikään kuin sillä harmaalla vyöhykkeellä missä itse asiassa on palkansaaja mutta on kuitenkin yrittäjäriskin piirissä koska iso osa yksin yrittävistä on mielellään yrittäjiä

miksi

sitten tietysti voidaan miettiä onko joitakin keinoja auttaa kotouttamistoimissa tämänkaltaisissa maissa jonne maahanmuuttopaine on kohtuuttoman kova

mutta sitten edustaja mustajärvelle

jokainen voi omalta osaltaan miettiä mitkä ovat rakenneuudistuksia jotka lisäävät tehtyjen työtuntien määrää tässä maassa ja toisaalta jotka vahvistavat sitten talouskasvua myös pidemmällä aikavälillä

hallitus sitoutuu tekemään työtä sen eteen että suomen julkisen talouden rahoituspohja turvataan suomeen luodaan uutta työtä kestävää kasvua ja kilpailukykyä sekä suomessa vähennetään köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja huolehditaan kaikkein heikoimmista

varmaan kannattaisi alkuun käydä nyt läpi se mitä kukin eduskuntaryhmä on ollut mieltä ylen rahoituksen tulevaisuudesta ja sen jälkeen sitten katsoa mitkä ne johtopäätökset ovat

rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi käytetään sekä keppiä että porkkanaa

jos joku niin väittää että muutama sata miljoonaa lisää johonkin kasvupakettiin puhdistaa kaikki meidän ongelmamme hän ei joko ymmärrä tai sitten puhuu tietoisesti väärin

hallitus ei ole myynyt vaan fortumin hallitus on myynyt ja meidän mielestämme myynti oli perusteltu sen takia että yhtiö haluaa kasvaa ja kehittää uusia energialiiketoiminnan aloja

arvoisa herra puhemies

mutta euroopan komissio on ollut tästä eri mieltä ihan siitä meidän jäsenyytemme alusta lähtien ja sitä riitaa on nyt sitten yritetty ratkaista pääsääntöisesti siten että sillä ei ole mitään oikeusperustaa mikä on aina meidän kannaltamme heikompi keissi

tiedän että moni tavallinen suomalainen kokee lievimmilläänkin kiukkuisuutta tai vihaa tai kostonhalua

hallitus on päättänyt tämän talouskriisin aikana veropolitiikassaan suosia suomalaista työtä ja suomalaista työllisyyttä alentamalla työllistämisen kustannuksia jotta mahdollisimman monella säilyisi työpaikka ja alentamalla suomalaisen työntekijän verotusta jotta ostovoima ja sitä kautta työpaikat maksimoituisivat suomessa

arvoisa puhemies

taisin tuossa jo aikaisemmin sanoa että sekä yrityksen johto että omistajaohjausvirkamies joutuvat tekemään sitä harkintaa että mikä on yhtiön kannalta viisasta

arvoisa puhemies

mitä suurempi osuus käytettävissä olevista tuloista menee jokapäiväiseen leipään sitä suurempi suhteellinen hyöty ruuan arvonlisäveron alentamisesta koituu

silloin kun me olimme vielä mauri pekkarisen kanssa yhdessä hallituksessa toimitusministeristössä itse asiassa ei enää hallituksessa vaan toimitusministeristössä silloin me kävimme eun ministeripoliittisessa valiokunnassa tämän uuden ervv perusajatuksen aika lailla läpi

ne ovat merkittäviä pienituloisille ihmisille ja niitähän me olemme korottaneet mutta me haluamme kantaa vastuuta hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydestä koska jos se menetetään niin sitten meillä ei ole myöskään palveluja eikä sen paremmin tulonsiirtoja

olemme halunneet pitää huolta kaikkein heikoimmista